tästä vakuussopimuksesta parhaillaan neuvotellaan kreikan viranomaisten kanssa ja uskon että ennen joulua pystymme tuon vakuussopimuksen allekirjoittamaan

ehkä se ongelma on juuri se että se elää koko ajan ja kukaan meistä ei pysty täysin sanomaan kuinka pitkälle tuo kriisi tulee tosiasiassa eskaloitumaan

työllisyyden elvyttämisen jälkeen on talouden tasapainottamisen aika

julkisen talouden rahoitusvajeen hoito edellyttää vaalikauden mittaista linjausta valtion menoihin sekä vahvaa sitoutumista niiltä jotka tämän talouskriisin ja porvarihallituksen jäljet korjaavat

tämä turvatakuu ilmaisee eu maiden keskinäistä solidaarisuutta ja pyrkimystä turvallisuus ja puolustuspoliittisen yhteistyön tiivistämiseen

se on totta että saksa ja ranska ovat tuoneet julkisuuteen ajatuksen siitä että jatkossa kun otetaan käyttöön tämä pysyvä mekanismi jolla voidaan ehkäistä tulevaisuudessa toivottavasti talouskriisejä päätökset tehtäisiin määräenemmistöllä eikä yksimielisesti ja tässä suomen kanta on ollut eri

tuo rekisteri ei ole sitä kautta julkinen että siellä olisivat kaikki yritykset nähtävillä vaan nimenomaan haun kautta pystytään tarkistamaan onko yritys sovelias siihen että sen kanssa tehdään alihankintasopimus

kyllä tässä suhteessa täytyy ihmetellä perussuomalaisten talousajattelua jos te näin vaikeassa taloudellisessa aikakaudessa olisitte lisäämässä työttömyyttä ja sitä kautta myöskin vaikeuttamassa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä

ja juuri sen takia me otamme vakuutuksen tämän vakuuden joka antaa meille sen turvan että jos kreikka ei näitä lainoja takaisin maksa niin meillä on olemassa vakuus joka kattaa sen riskin joka tästä lainasta suomelle aiheutuu

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä korostaa suomen aktiivisuutta eun turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittämisessä ja toivoo että hallitus konkretisoi tältä osin näkemyksiään jo kevään eu selonteossa

arvoisa puhemies

tasapainotustoimet on tehtävä niin että sosiaaliturvan taso sekä julkisten palvelujen laatu ja saatavuus turvataan

suomen linja on ollut alusta lähtien hyvin selkeä ja se on se että me haluamme pitää kiinni yksimielisyyspäätöksenteosta koska vain sitä kautta myöskin pienillä mailla kuten suomella on sananvaltaa päätöksiä tehtäessä

odotamme myös että hallitus esittelee omat linjauksensa pohjoismaiden puolustusyhteistyön lisäämisestä thorvald stoltenbergin selvityksen pohjalta

minä uskon että verojen korotuksilla lienee aina sivuvaikutuksia ja niitä ei kukaan kovin mielellään ole tekemässä mutta jotta me pystymme velkaantumisen taittamaan me tarvitsemme lisää verotuloja valtiolle

sen ohella että eu on jo tähän asti toiminut suhteessa ukrainaan me tiedämme että myöskin etyj ja euroopan neuvosto ovat omalta osaltaan olleet asiassa aktiivisia

velka täytyy hoitaa rapauttamatta kansalaisille välttämättömiä palveluita kuten kouluja päiväkoteja terveyskeskuksia ja vanhustenhoitoa sekä lisäämättä köyhyyttä

jotenkin oma ajattelutapani kulkee siihen suuntaan että kyllä kuluttajien luottamuksen kannalta keskeinen asia on työllisyys

ja uskon että tänään ja toivon että tänään eu ministerineuvosto pystyy ulkoministereiden toimesta myöskin luomaan yhteisen toimintalinjan jolla eu toimii tässä asiassa aktiivisesti

eli jos ihminen näkee että hänellä on jatkossakin työsuhde tai hän pystyy siihen luottamaan että työpaikka on tallessa niin kyllä se silloin antaa parempia edellytyksiä kuluttaa ja ehkä ottaa sitten myöskin omassa elämässään riskiä esimerkiksi uuden asunnon ostamiseksi tai investointien tekemiseksi

se on välttämättömyys mutta hallitus on yrittänyt löytää sellaisia veronkorotusmuotoja sellaisia verolajeja joilla olisi mahdollisimman vähän negatiivisia vaikutuksia työllisyyteen ja ennen kaikkea myöskin vientiteollisuuteen

arvoisa puhemies

minä arvostan monella tapaa edustaja pekkarisen sinnikkyyttä ja myöskin sitä että hän viime vaalikaudella otti monesti esille sen että suurituloisten pitää osallistua lamatalkoisiin

mutta se mitä tämä hallitus on tehnyt on se että me olemme itse asiassa keventäneet pienituloisten ihmisten verotusta edustaja tiilikainen

suomihan on korostanut tämän eurokriisin hoidossa pankkien ja sijoittajien vastuuta ja olen edustajan kanssa samaa mieltä siitä että on syytä ehkä käydä myöskin tässä tilanteessa kun nähdään että kotitalouksien velkaantuneisuus on selkeästi lisääntynyt myöskin pankkien kanssa sitä keskustelua myönnetäänkö liian suuria asuntoluottoja tällä hetkellä liian helposti

ehkä nuo teot silloin jäivät vielä odottamaan itseänsä mutta nyt hallitus todella omilla veroratkaisuillaan pienentää tuloeroja suomessa lisää verotuksen oikeudenmukaisuutta ja mikä tärkeää ottaa entistä paremmin huomioon myöskin kansalaisten veronmaksukyvyn

sen takia minusta hallituksen lähtökohta työpolitiikan tukemiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi on oikea

me emme ole leikanneet perusturvaa me olemme parantaneet sitä

georgian kriisi ja energian saatavuuteen liittyvät ongelmat osoittavat että tuo suhde ei ole mutkaton mutta ainoastaan vuoropuhelua lisäämällä voimme tukea myönteistä kehitystä venäjällä

tällä hetkellä on jo olemassa luottotietorekistereitä mutta tämä verovelkarekisteri on tehty nimenomaan helpottamaan tilaajavastuulain toteuttamista ja käyttöönottoa

olemme esittäneet ja esitämme edelleenkin pääomaveron nostoa ja veron muuttamista sellaiseksi että isoja pääomatuloja saavat maksavat enemmän veroja kuin pieniä pääomatuloja saavat

eli kyllä me olemme niin kuin edustaja brax täällä aikaisemmin totesi kantaneet todella paljon huolta heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä ja se on mielestäni oikein

me kaikki tiedämme että tämänkaltaista hyvinvointiyhteiskuntaa jossa me elämme emme voi rahoittaa ja ylläpitää ilman korkeaa työllisyysastetta

juuri tästä syystä vastasin aikaisemmin edustajan kysymykseen että tuo suomen pankin huoli joka tällä viikolla esiin tuotiin on mielestäni otettava vakavasti

itse asiassa tuo lakiesitys oli aika laajalla lausuntokierroksella ja siinä myöskin eri yrittäjäjärjestöt tukivat tämän rekisterin käyttöönottoa mikäli siihen tehtäisiin tiettyjä muutoksia ja lain valmistelun yhteydessä näitä muutoksia on pyritty mahdollisuuksien mukaan myöskin huomioimaan

niin meidän pitääkin tehdä koska meidän täytyy säilyttää tässä yhteiskunnassa keskinäinen kunnioitus ja keskinäinen luottamus

hallitus teki kehysriihen yhteydessä erittäin merkittävän verouudistuksen jonka osana laskettiin yhteisöveroa jotta yritykset tulouttaisivat voittoa suomeen jotta yritykset investoisivat synnyttäisivät uusia työpaikkoja suomeen mutta sitten samassa yhteydessä teimme myös sen tärkeän veropoliittisen uudistuksen että me uusimme osinkoverotusta ja poistamme erilaisia yritykseen kohdistuvia menoja verotukia

minusta hallitus on onnistunut kohtuullisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa puskuroimaan työttömyyden kasvua

meidän täytyy säilyttää tämä yhteiskunta eheänä koska se on se pohjoismainen hyvinvointimalli jonka uskon olevan jatkossakin maailman kilpailukykyisin ja parhain yhteiskuntamalli ja sen puolesta kannattaa

oikeudenmukaisuuden vaatimus on tällöin erityisen suuri

uuden hallinnon myötä kööpenhaminan kokous voi olla avain uudenlaiseen ilmastoyhteistyöhön

vaikka tämä asia itse asiassa ministeri häkämiehen toimialaan kuuluukin niin uskon että tästä voimme yhteistyössä keskustelua suomen pankin kanssa käydä

arvoisa puhemies

pidämme tärkeänä presidentti obaman alleviivaamaa halua neuvotella ja sopia koska uuden kansainvälisen luottamuksen perustaksi ei sovi voimapolitiikka

ja tämä kysymys on tällä erää tälle tehdä työtä

toki nämä irtisanomisuutiset joita viime aikoina on kuultu ovat huolestuttavia ja yhdyn kyllä niihin puheenvuoroihin joita tässäkin salissa käytettiin niin että toivon yritysten käyttävän entistä enemmän lomautusta sen sijaan että lähdetään käymään yt neuvotteluja ja irtisanotaan työntekijöitä koska siinä tilanteessa kun taloustilanne paranee ja suhdanne muuttuu näille osaaville työntekijöille on sitten myöskin käyttöä

arvoisa puhemies

tietenkin meidän toiveissamme on että tällä rekisterillä paitsi saamme yrityksiä maksamaan verovelkaansa pois ja sitä kautta pääsemään pois rekisteristä myöskin voimme ennalta ehkäistä että yritykset eivät joutuisi verovelkarekisteriin vaan hoitaisivat verovelvoitteensa ajoissa lain mukaisesti

tätä hallitusta tuskin voi syyttää siitä että euroopan talouskriisiä ei ole ratkaistu koska me kaikki tiedämme että siihen tarvitaan kaikkien jäsenmaiden panosta ja onnistumista

mutta se ongelma tällä hetkellä ukrainan kohdalla on se että mikäli yhteiskunnalla ei itsellään ole valmiutta vastaanottaa sovittelijaa niin me kaikki ymmärrämme että silloin myöskin sen sovittelijan edellytykset menestyä tässä tehtävässä ovat varsin heikot

vaikka niin kansantuote kuin työvoimaosuudella mitattuna olemme hyvinvointipalvelujen osalta tehokkaita täytyy julkisen sektorin tehokkuutta tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta edelleen parantaa

meillä on valtiovarainministeriössä tällä hetkellä tuo osinkoverouudistus ja sen yksityiskohdat valmistelussa ja uskon että poliittiseen päätöksentekoon tuo esitys tulee käytännössä vasta alkusyksystä ja siinä yhteydessä kun päätöksiä tehdään otetaan sitten kantaa myöskin avoinna oleviin kysymyksiin

tietohallinnon kehittäminen antaa tähän osaltaan paljon mahdollisuuksia

kahden valtion ratkaisua jossa palestiinalaiset saavat oman valtion ja jossa israelilaiset kokevat olevansa turvassa olisi ajettava ahtisaarilaisella määrätietoisuudella

mutta mitä tulee edustaja pekkarisen kysymykseen niin alusta lähtien jo silloin kun keskusta oli hallituksessa ja näitä mekanismeja oltiin luomassa ja niitä eduskunnassa käsiteltiin oli lähtökohta se että tämä väliaikainen mekanismi nimensä mukaisesti on voimassa siihen asti kunnes pysyvä mekanismi tulee voimaan

mutta uskon että myöskin tämä kysymys ja ylipäänsä kansainvälisen yhteisön yhteistyö niin etyjin euroopan neuvoston kuin euroopan unioninkin yhteistyö kuten myös vuoropuhelu venäjän kanssa on varmasti parhaillaan ministerineuvoston pöydällä keskustelunaiheena

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

se on yksi esimerkki niistä rakenteellisista uudistuksista joita suomalaisessa yhteiskunnassa pitää tehdä jotta me pystymme vastaamaan myöskin edessä oleviin muun muassa ikääntymisestä tuleviin haasteisiin ja vastaamaan myöskin siihen eriarvoisuuteen jossa suomalaiset tällä hetkellä eri puolilla suomea kunnissa elävät

olen hyvin tietoinen poliisitoimeen kohdistuvista haasteista

niin kuin täällä moneen kertaan on todettu tänään käsittelyssä olevissa hallituksen esityksissä ei ole kysymys uusista tukipäätöksistä vaan on kysymys niin takauksen kuin myöskin lain voimassaoloajan pidentämisestä mikä johtuu siitä että sekä kreikalle irlannille että portugalille on annettu pidempi laina aika eli niiden laina aikoja on pidennetty kreikan osalta kymmenellä vuodella ja irlannin ja portugalin osalta seitsemällä vuodella

olemme ministeri räsäsenkin kanssa useaan otteeseen läpikäyneet niitä mahdollisuuksia joilla me pystymme poliisin toimintakyvyn suomessa säilyttämään ja turvaamaan palvelut alueellisesti kattavina koska se on mielestäni tärkeä lähtökohta että joka puolella suomea ihmiset voivat kokea olonsa turvalliseksi

arvoisa puhemies

se ei tietenkään poista sitä että ne lainat jotka tästä väliaikaisesta mekanismista on jo nyt myönnetty joillekin kriisimaille ovat voimassa siihen asti kunnes tuo laina aika päättyy

liian moni nuori jää ilman opiskelupaikkaa ja työhön pääsy venyy

arvoisa puhemies

meidän on tärkeää huolehtia kansalaisten tasavertaisesta asemasta koska tällä hetkellä esimerkiksi kunnallisveroissa erot suomalaisten välillä ovat erittäin suuret

mutta uusia lainoja tuon väliaikaisen mekanismin kautta ei myönnettäisi siitä lähtien kun tuo pysyvä mekanismi on voimassa

myös kehitysmaissa elävien ihmisten nälänhätä koskettaa meitä suomalaisia

nuo päätökset sitten tullaan tekemään keisarits

nuorten masennus aiheuttaa miljardien menot yhteiskunnalle kun verotuloja ei kerry

yhdyn työterveyslaitoksen pääjohtajan harri vainion näkemykseen että nyt tarvitaan korpilampea joka sopii keinoista joilla kaikille nuorille annetaan mahdollisuus tulla yhteiskunnan tasaveroisiksi jäseniksi

me olemme osana tätä kehysriihtä tehneet päätöksen jota esimerkiksi kuntaliitto ja suomalaiset kunnat ovat pitkään vaatineet ja se tarkoittaa sitä että jäteveron tuotto ohjataan jatkossa kunnille

selonteko toteaa

täällä edustaja brax viittasi puheenvuorossaan siihen ehkä aika laajaankin kansainväliseen keskusteluun kasvun ja kuripolitiikan välillä jota tällä hetkellä käydään

samoin ensi vuoden budjettiin sisältyy niin kuin edustaja kärnä kysyi useita toimia tämmöisiä täsmätoimia joilla me pyrimme kannustamaan yrityksiä kasvamaan

ikääntyvien osalta työurien pidennys ei toteudu heikentämällä palkansaajien eläketurvaa vaan panostamalla työssä jaksamiseen sekä työhyvinvointiin

arvoisa puhemies

mielestäni tämä toimenpide johon euromaiden johtajat ovat yhdessä päätyneet eli laina ajan pidentäminen näiden kriisimaiden osalta osoittaa juuri sen että tässä tilanteessa eletään ajassa ja halutaan laina ajan pidentämisen osalta antaa näille maille hieman lisää joustoa

edelleenkin minulla on sellainen tunne että kriisitietoisuus tässä salissa ei ole kovin korkealla tasolla koska kun kuuntelen oppositiopuolueiden puheenvuoroja niin edelleenkin esitetään kovin paljon vaateita ja arvostellaan tekoja mutta sen sijaan ne vaihtoehdot joilla esimerkiksi keskusta tai perussuomalaiset olisivat taloutta sopeuttamassa ja esitykset jäävät hyvin vähäisiksi

esimerkiksi ruokakriisi koettelee afrikkaa ankarammin kuin mitään muuta maanosaa

olemme antamassa teollisuuden investoinneille tuplapoistot

toisaalta olemme myöskin tukeneet teollisuutta niin energiaveroleikkurin kuin sitten myöskin yhteisöveron alentamisen muodossa jo tämän vuoden budjetissa

arvoisa puhemies

mutta se ei tarkoita sitä etteikö olemassa olevia ohjelmia ja talouspolitiikan tavoitteita täytyisi saavuttaa ja noudattaa

arvoisa puhemies

varmasti kelpaa

kelpaa monessa muussakin asiassa mutta myös tässä asiassa ja minusta meillä on suomessa hieno historiallinen pitkä perinne siitä että me olemme pystyneet ulko ja turvallisuuspolitiikassa myöskin hakemaan yhteistä linjaa yli oppositio ja hallitusrajojen

eli hallitus on pyrkinyt tekemään täsmätoimia joita myöskin tähän lisätalousarvioon sisältyy ja joilla me pystymme myöskin pieniä ja keskisuuria yrityksiä tukemaan ja ennen kaikkea vastaamaan tähän rakennemuutoksen haasteeseen

osana sitä on valtionosuusjärjestelmä osana on laajempi veropohja josta nyt yksi esimerkki on tämä jätevero josta tulevaisuudessa tulot ohjataan kunnille

kun tällä hetkellä uskon kaikki myöskin oppositiopuolueet kantavat huolta talouskasvun heikkoudesta euroopassa ja työttömyyden suuresta kasvusta niin on selvä asia että me joudumme jonkin verran tekemään lisäjoustoja ja huojennuksia myös alijäämätavoitteiden saavuttamisen osalta mutta se ei saa vähentää painetta rakenteellisten uudistusten tekemiseksi ja myöskään pidemmällä aikavälillä näiden talouspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi

sanon selvästi että suomalaisten eläkkeissä ei ole leikattavaa

arvoisa puhemies